loput isyyspäivärahat voi pitää vanhempainrahan jälkeen

arvoisa puhemies

koko sosiaaliturvan etuuslainsäädäntö perustuu perhemallille jossa samassa osoitteessa asuu äiti isä ja lapset

perhekohtaisten etuisuuksien saaminen päättyy perheiden hajotessa

tästä seuraa muun muassa vanhempainpäivärahan ja isyysrahan osalta se että taloudellinen tuki pienten lasten hoitoon kotona päättyy puolisoiden muuttaessa erilleen

hyvät edustajakollegat jotka vielä täällä salissa tähän aikaan jaksatte kuunnella aloitteessamme ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten että puolisoiden välien rikkoutumisesta johtuva erillään asuminen ei poista oikeutta vanhempainrahaan ja isyysrahaan jos lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta on sovittu tuomiolla tai vahvistetulla sopimuksella edellyttäen että äiti ei ole samanaikaisesti vanhempainvapaalla

tämä tulkinta onkin nimenomaan se suurin ja ongelmallisin kohta tässä lainsäädännössä ja todellakin siihen valiokunta kiinnitti huomiota ja mietinnössä siihen myös puututtiin

mutta ehkä on myös hyvä huomata että tämä nykyisin omassa työssä työllistyviä taiteilijoita ja tieteentekijöitä koskeva erillinen soveltamisohje ei ole enää voimassa tämän nyt esitetyn lakimuutoksen jälkeen

arvoisa puhemies

tämä on mielestäni myös ihan huomionarvoinen asia että enää tätä ohjetta ei sitten tarvitse noudattaa

nimiä ei kerätty mitenkään kovin tiiviisti ja pitkällä ajalla vaan aika nopeasti jotta saadaan tämä asia nimenomaisesti tänne saliin keskusteltavaksi ja asia sitä kautta esille

edustaja heinosen tavoin monet kansanedustajakollegat joilta allekirjoitusta aloitteeseen pyysin ihmettelivät onko tämä tilanne todella suomessa tällä hetkellä näin ja pitivät tätä itsestäänselvyytenä kuten edustaja taimelakin tässä mainitsi omassa puheenvuorossaan

haluan kiittää tässä edustajia heinonen taimela ja eloranta kannatuksesta tälle lakialoitteelle ja toivon tietysti käsittelyssä myötämielisyyttä aloitetta kohtaan mutta ennen kaikkea toivon tietysti että asia etenee viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa jotta saadaan tällainen epäkohta korjattua meidän suomalaisessa lainsäädännössämme

hän on tehnyt jälleen kerran erittäin hyvää työtä puolustaessaan suomalaisten jokapäiväistä liikkumista ja panostanut erityisesti raideliikenteeseen

itse olisin myös kiinnostunut noista elvytyshankkeista kuten edustaja mäkisalo ropponen tuossa edellä jo kysyi

valion meijeri riihimäellä on jo nykyisin valion suurin tuoretuotteiden yksikkö ja suurin osa tuotteista lähtee tällä hetkellä kohti etelää ja riihimäen yksikön on tarkoitus toimia tulevaisuudessa myös venäjän ja ruotsin viennin keskuksena

riihimäen nykyinen liittymä on jo hankala tämänhetkiselle rekkaliikenteelle joka lisääntyisi huomattavasti uuden meijerin valmistuessa

minun mielestäni on vähän epärehellistä ja oikeastaan epäreilua perustella nyt tehtäviä säästöpäätöksiä säästöpäätöksillä joita on tehty viime kaudella erityisesti siitä syystä että esimerkiksi nyt täällä keskustan edustajat kovasti puhuvat tämän hallituksen esityksen puolesta vaikka viime kaudella vastustitte näitä leikkauksia

ymmärrän että se on vaikeata mutta itse koen että minä voin täällä hieman kritisoida tätä esitystä sillä lähdimme hallituksesta yhtenä suurena syynä nimenomaan nämä lapsilisäleikkaukset joita viime kaudella tehtiin

mutta arvoisa puhemies nämä lapsilisät ovat säästökohteena ilmeisen helppo sillä ne näyttävät olevan säästökohteena kaudesta toisen riippumatta siitä kuka on hallituksessa ja kuka oppositiossa

minun mielestäni edustaja saarikko erinomaisesti kuvasi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan sitä miten poukkoilevaa tämä päätöksenteko on ollut näitten lapsilisien suhteen

mutta nyt me olemme tämän indeksisidonnaisuuden poistamassa kokonaan ja minun mielestäni se on periaatteellinen päätös ja se on arvovalinta

tällä päätöksellä on valitettavia seurauksia kuten esimerkiksi juuri lapsiperheköyhyyden lisääntyminen ja hallituksen esityksessäkin jo hyvin todettiin tai en tiedä voiko sanoa että hyvin todettiin mutta todettiin että tämä esitys lisää toimeentulotukiriippuvuutta ja heikentää työllisyyttä

minun mielestäni erityisesti pitäisi aina mieluummin kehittää tukia joita perheille maksetaan sen sijaan että sidotaan perheitä sen viimesijaisen eli toimeentulotuen piiriin

otto misä oli lukot ministeriöt alkavat arvoisa puhemies

erittäin tärkeitä asiaa työllisyyden kannalta mitä meidän kyllähän tässä todella on niistä se että kotimaiset miehet toimet joilla tuottaa tehty erittäin kipeitä säästöjä kipeitä leikkauksia kuten jaoston puheenjohtaja edustaja kankaanniemikin tuossa aloituspuheenvuorossaan sanoi

eriarvoiseen asemaan ja sitä kautta myös kotimaassa luvituksen suhteen ja me meidän suomalaiset kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan

näitä hallituksen rajuja säästöpäätöksiä ei tee ministerikausi kysynyt onko nämä ole toteutettu nyt eri hallinnon aloille kaloilla sillä tavalla hutkii että saisimme tulvitusta voida paras edustaja

me olemme nähneet nyt syksyn aikana kun budjettikäsittelyjä on käyty eri kunnissa että muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja toisaalta sitten yli ja loma aikoja leikkaa lomarahoja nostaa asiakasmaksuja enosta niin päivähoitomaksuja on myös nämä sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksukorotukset eivät tule voimaan kaikissa kunnissa

nimenomaan lain valmistelussa kuuleminen on ollut puutteellista ja siihen minun mielestäni hallituksen on syytä kiinnittää huomiota kun lainsäädäntöä muutetaan ja kehitetään

miten te ministerit näette millä tavalla nämä päätökset joita toisaalta tehdään täällä eduskunnassa ja sitä kautta myös ostovoimaa mikä on tämän hallituksen logiikkaa joista toisaalta taas sitten kunnissa valtuutetut päättävät asettavat kunnat ja edessä oli myös olleen monelle muullekaan asukkaat eriarvoiseen asemaan

on ihan totta mitä edustaja sarkomaa sanoi että tämä varmasti tulee helpottamaan työskentelyä kun tämä ohjeistus on keskitetty yhteen ely keskukseen jolloinka toivottavasti se tulkinta on iku yhdenvertasta se että tulkintaa yhdenvertaista ja ne päätökset ovat oikeudenmukaisia

mutta minun täytyy myös antaa kiitosta meidän valiokunnalle siitä että me myös kuulimme sen huolen mikä kentältä tuli ja jatkoimme kuulemista ja kuulimme asiantuntijoita laajalti

haluan myös antaa tässä kiitosta ministeri mäntylälle joka täällä myös kyselytunnilla päivällä kiinnitti tähän asiaan huomiota nosti näitä epäkohtia esiin

mielestäni vaikutti aidosti siltä että hän haluaa olla kehittämässä asiaa parempaan suuntaan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

suomalaiset istuvat aivan liian paljon ja liikkuvat aivan liian vähän

tämä näkyy jo nyt yleistyvinä elintapasairauksina inhimillisinä haittoina ja kasvavina terveydenhuoltomenoina

tästä näkökulmasta on kannatettavaa että lakiin on otettu perinteiseksi mielletyn liikunnan lisäksi mukaan myös väestön muu fyysinen aktiivisuus

hallituksen esityksen tavoitteena onkin edistää suomalaisten mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa ja sitä kautta lisätä väestön hyvinvointia terveyttä ja fyysistä toimintakykyä ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä

suuri kiitos tästä kuuluu entiselle urheiluministeri paavo arhinmäelle joka sai lain alulle ja vei sitä päämäärätietoisesti eteenpäin ja tietenkin ministeri haglundille joka vie sen maaliin

arvoisa puhemies

tällä hetkellä suuria uhkia näille tavoitteille asettavat liikuntaharrastamisen kustannukset järjestöjen toiminnan painottuminen lajin huipulle tähtäävään toimintaan sekä eri väestö ja ikäryhmien näkemysten niukka kuuleminen

arvoisa puhemies

nuori joukkueurheilija ei saa turnauksessa välttämättä yhtään peliaikaa jos hän ei ole tarpeeksi hyvä ja joukkueen tavoitteena on nousta parempaan sarjaan

arvoisa puhemies

tehtävä ei ollut helppo mutta kokemuksena erittäin upea ja opettavainen

olin neuvottelijana oikeuspolitiikan sisäisen turvallisuuden työryhmässä ja maahanmuutto sekä harmaa talous kuuluivat myös meille

pienemmät jäävät isompien jalkoihin

maassa maan tavalla periaatteeseen vetoaminen on yksi keskeisimmistä tavoista tukahduttaa keskustelua kulttuurisesti joustavista pelisäännöistä jotka huomioisivat myös toisenlaisia tapoja olla ja elää

syyt liikuntaharrastamisen lopettamiseen ovat moninaiset

liialliset tavoitteet harrastajalle huono valmennus kyvykkyyden puute ja kilpailullisuuden korostaminen saavat nuoret jättämään organisoidun liikunnan eli urheiluseurat

viime vuosina maahanmuutosta käyty keskustelu on pyörinyt lähes yksinomaan uhkakuvien ja turvallisuuskysymysten ympärillä

tähän keskusteluun liittyvät terrorisminvastainen sota järjestäytynyt rikollisuus sekä ihmis ja huumekauppa mutta eivät juurikaan ne ihmiset jotka muuttavat

sen lisäksi että liikuntaharrastamisen kustannukset ja järjestöjen toiminnan painottuminen lajin huipulle tähtäävään toimintaan sulkevat osan lapsista ja nuorista liikuntaharrastuksen ulkopuolelle ilmenee urheiluseuratoiminnassa liikuntapaikoilla sekä koulu ja opiskelijaliikunnassa myös etniseen taustaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja uskontoon perustuvaa syrjintää

työryhmässä maahanmuutosta puhuttiin hyvässä hengessä ja hallitusohjelmaan onkin kirjattu että maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa ja näin pitää ollakin

arvoisa puhemies

hallitus pitää maahanmuuttajien kotouttamista ja syrjinnän torjuntaa keskeisenä toimintana tällä hallituskaudella

jos kataisen hallitusohjelman tavoitteena on edistää koko elämänkaaren mittaista liikunnallista elämäntapaa miten se oikeasti tapahtuu tai toteutuu järjestyneessä liikunnassa

tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja joka tukee suvaitsevaisen turvallisen ja moniarvoisen suomen rakentamista sekä lisää suomen kansainvälistä kilpailukykyä

tutkimukset ja arvioinnit osoittavat yksiselitteisesti että liikunnan toimialan päätökset eivät ole riittäviä fyysisen aktiivisuuden määrän lisäämiseksi sillä ne eivät ulotu esimerkiksi koulumaailmaan vanhustenhuoltoon kevyen liikenteen väylien suunnitteluun ja rakentamiseen saati päivähoitoon

hallituksen tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla

hallitus pyrkii maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamiseen vaikuttavampaan kotouttamispolitiikkaan turvapaikkahakemusten nopeampaan käsittelyyn ja tehokkaaseen syrjinnän torjumiseen

lain perusteluissa esitetään että kaikkien hallinnonalojen tulee osallistua liikunnan edistämiseen oman toimivaltansa rajoissa

kotouttamisen tavoitteena on että maahanmuuttaja saavuttaa sellaiset taidot ja tiedot jotka ovat tarpeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa

liikuntaesityksen lähtökohtana on vahvistaa liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna

koulutus ja kielen oppiminen ovat tässä avainasemassa ja uusi hallitusohjelma tehostaa maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielen opetukseen koko maassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

neuvotteluissa vasemmistoliitto piti tärkeänä että maahanmuuttopolitiikan osalta lisätään voimavaroja maahanmuuttajien kotouttamiseen erityisesti työllisyyden parantamiseen kielikoulutukseen ja hakemusten käsittelyaikojen lyhentämiseen

kotouttamissuunnitelmasta ei kuitenkaan määrärahojen puutteen vuoksi voida tehdä lakisääteistä oikeutta tällä hallituskaudella ja tähän asiaan tuleekin palata myöhemmin

onnistunut kotouttaminen on perusta onnistuneelle maahanmuutolle

arvoisa puhemies

tavoitteena on ollut myös paljusellien poistaminen hämeenlinnan vankilasta remontin yhteydessä

viime viikolla nousi uutisissakin otsikoihin vankiloiden sulkeminen säästösyistä ja arvio oli kolmesta viiteen vankilaa jotka jouduttaisiin sulkemaan

arvoisa ministeri voiko tästä taloustilanteesta vetää nyt sen johtopäätöksen ettei hämeenlinnan vankilaa korjata vaan se on siellä lakkautettavien listalla

miten käy hämeenlinnan vankilan yhteydessä toimivan vankisairaalan jos vankilan toiminta lakkaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hallitusohjelmaan kirjattu tavoitteeksi että vanhusten olisi pysyttävä entistä kauemmin kotona ja samaan aikaan laitoshoidon paikkoja on vähennetty ja tarkoitus on vähentää myös hoitajia

minä olen itse työskennellyt lähihoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla ja tiedän että jo nyt on turhan vähän aikaa hoitaa vanhuksia ei ehditä lähimainkaan tehdä kaikkia tarpeellisia hoitotoimenpiteitä välttämättä päivittäin

onko ministerillä nyt tarkoitus palata ikään kuin aikaan menneeseen että naiset siirtyvät koteihin hoitamaan omaishoidon turvin vanhuksia ensin lapset ja sitten vanhukset vai mikä on suuntaus

arvoisa puhemies

haluankin kiittää ministeriä ja hallitusta siitä että alkuvuonna aloitetaan kuntakokeilu jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisensä jälkeen bonuskuukauden eli saa pitää yhden kuukauden työmarkkinatuen itsellään

arvoisa ministeri millä aikataululla tästä kokeilusta on odotettavissa tuloksia

arvoisa puhemies

tuen sivistysvaliokunnan näkemystä siitä että oppisopimuskoulutusta tulee kehittää paremmin nuorille sopivaksi ja että kynnys oppisopimuksen tekemiseen tulee saada madaltumaan jotta oppisopimusten määrä kasvaa

arvoisa puhemies

avolaitoksissa ei ole juurikaan kuntouttavaa toimintaa ja psykologipalvelut löytyvät vain satunnaisista laitoksista ja tähän edustaja väätäinenkin taisi tuossa edellä viitata

kyllähän omaishoidon kehittäminen on hieno asia mutta nyt kun tämä suuntaus on sata seurassa erinomaisia aloitteita mitä utriainen se että laitoshoitoa on vähennetty ja heikennetty niin entistä useammalle omaishoidosta tulee toki todella houkutteleva vaihtoehto ellei sitten ole paksua lompakkoa jolla ostaa näitä laitoshoidon palveluita

miten turvataan vangeille tulevaisuudessa kuntouttavaa toimintaa ja sitä toteuttavaa henkilöstöä psykologeja päihdetyöntekijöitä ja niin edelleen niin että vankilan ydintehtävä kuitenkin toteutuu myös tulevaisuudessa

arvoisa ministeri sanoitteko äsken ymmärsinkö oikein äsken kun puhuitte tästä omaishoidosta että se on se tavoite että omaishoitajat sukupuolesta riippumatta ovat siellä kotona ja hoitavat jatkossa entistä enemmän ikääntyviä vanhuksia

edustaja juvosen lailla kysyn ukrainan tilanteesta ja ukrainasta mahdollisesti tulevista turvapaikanhakijoista

miten ministeriössä on konkreettisesti varauduttu turvapaikanhakijoiden lisääntyvään määrään ja mahdollisesti kiihtyvään maahanmuuttoon nimenomaan ukrainan kriisialueelta

arvoisa puhemies

rauhanturvaajat ovat tehneet jo vuosia erittäin arvokasta työtä maailmalla

monet operaatiot ovat muuttuneet vuosien saatossa entistä vaarallisemmiksi ja tästä syystä joukkojen tukemiseen kotiutustilanteessa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja huolehdittava rauhanturvaajien niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin kunnosta

arvoisa rouva puhemies

kannatan edustaja alanko kahiluodon hylkäysesitystä ja siltä varalta arvoisa puhemies että lakia ei hylättäisi esitän lausumaa joka on nimelläni jaettu sinne kaikille edustajille

eduskunta edellyttää että hallitus arvioi uuden lain vaikutuksia taiteilijoiden ja tieteentekijöiden osalta välittömästi lain tultua voimaan ja toteaa että lain tarkoituksena ei ole vaarantaa luovilla aloilla työskentelevien omassa työssään työllistyvien taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työskentelymahdollisuuksia tai oikeutta sosiaaliturvaan ja että tämän mukaisesti viranomaiset antavat lain soveltamisohjeet